mikä ero on todellisuudessa näitten keppien ja perälautojen ja pakkoliitoksien välillä

arvoisa puhemies

sitten tämä seinäjokioulu mitä siinä tehdään

olen ollut pari tuntia poissa täältä salista joten en tiedä ihan mitä täällä on keskusteltu mutta uskomatonta puhetta olen kuitenkin parin puheenvuoron aikana tässä kuullut

arvoisa puhemies

nyt varhaiskasvatuslaki tosin on kyllä hyvinkin vaiheessa mutta sinä aikana mitä olen ollut eduskunnassa on uudistettu perusopetuslaki ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki

sanon sen että tässä talossa on ollut hyvä yhteinen näkemys siitä että pienen kansakunnan voima on siinä että taataan tasa arvoiset mahdollisuudet käydä koulua riippumatta siitä missä päin asuu

on oltava sellainen saatavuus kaikilla koulutusasteilla myös korkea asteella että jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi korkeakoulu tai korkeakouluja

tämä on ollut pyhä periaate josta yli puoluerajojen on pidetty kiinni ja voi olla että se on edelleenkin juhlapuheissa tavoitteena

mutta minun käsitykseni näiden suurien koululeikkausten osalta joiden vuoksi tämä välikysymys tehtiin ja erityisesti toisen asteen osalta tehtiin on se että nyt on meno muuttumassa

pidän sitä suomen kannalta huonona tässä tilanteessa kun meillä on korkea työttömyys ja meidän työmarkkinat ovat suuressa muutoksessa ja meidän pitäisi samalla pystyä tekemään lyhyen aikavälin päätöksiä joilla työtä lisätään tulevalle vaalikaudelle tuleville vuosille niin että myös luodaan uutta ja vahvistetaan sitä osaamista jolla luodaan vuosikymmeniksi eteenpäin hyvää

ihan on pakko sanoa lyhyesti entiselle liikenneministeri kanervalle että ei olla sallimassa kyllä katsastusta huoltoasemille

silloin vastaus oli se että panostetaan kovasti osaamiseen t k toimintaan ja sellaista tarvetta kyllä olisi nytkin

kiinnitin huomiota lähtiessäni täältä pari tuntia sitten että täällä jankattiin jonkun verran siitä onko kysymys toisen asteen osalta rakenteellisesta uudistuksesta vai säästöistä

toivotaan että siinä asiassa voidaan edetä erittäinkin nopeasti

arvoisa puhemies

keskusta julkisti tammikuun lopulla omat tavoitteensa tulevalle vaalikaudelle keskustan viisi tavoitetta suomelle ja yksi niistä tavoitteista on suomi luovuuden osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaaksi

meidän kaikkien on kyllä hyvä tietää se että me olemme uudessa ympäristössä jossa digitalisaatio on tullut ehkä nopeammin kuin ymmärrämmekään yhdeksi uudeksi tavaksi levittää myös oppimateriaalia ja tietoa

ainakin itse lähden siitä että toisella asteella sen lisäksi että me säilytämme sen mahdollisuuden että lukiolaiset voivat käydä pääosin kotoa käsin koulua lukiossa ja ammatillinenkin koulutus on kohtuullisen lähellä me haemme tapoja joilla mahdollistetaan myös lukiokursseja muutakin kuin mitä siellä omassa lukiossa lähilukiossa on tarjolla

olin hetki sitten puolitoistatuntisen kokeilukulttuuria käsittelevässä tilaisuudessa ja koulutus jos mikä on sellainen alue jolla me voisimme tehdä laajasti eri puolilla suomea kokeiluja

esimerkiksi itä suomessa halukkaissa kunnissa voisi olla venäjän kielen kokeilu niin että osa ketkä haluaisivat voisi valita venäjän kielen ruotsin sijasta

me voisimme tehdä vaikka kansainvälisen liiketoiminnan kokeiluja kursseja eri puolilla suomea että lukiokoulutuksessa sellaisia kursseja olisi

no sitten keskittäminen

näkyykö tässä keskittämistä

täällä luvataan suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen lisäkorotusta mutta ei puhuta mitään haja asutusalueiden tai alueiden seutujen joukkoliikennetuesta jossa on ollut aivan riittämättömät rahat jo vuosikausia

minä toivon että tästä kun lähdemme eteenpäin ja äänestetään perjantaina niin tämä ajatus että me uudistamme sisältöjä ja oppimisympäristöjä laajenisi enemmän ja päästäisiin näistä esitetyistä leikkauksista irti

minun huoleni on myös haja asutusalueitten osalta se missä on kyytitakuu

kyytitakuu oli viime vaalikaudella luotu innovaatio jota oli tarkoitus tällä vaalikaudella jatkaa mutta en sitä kyllä tästä hallitusohjelmakirjauksesta löydä

arvoisa puhemies

se on erittäin ristiriitaista

me kaikki tiedämme sen että on iso ongelma että meidän työmarkkinat on tarkoitettu kokopäivätyölle erityisesti ja ihmiset eivät pysty siirtymään sosiaaliturvalta pienimuotoisesti työn pariin

hyvä ministeri keskustan puheenjohtaja sipilä esitti tässä viime viikolla että sitra laatisi perustulomallin ja sitten sitä kokeiltaisiin ja tämä liittyy tähän sosiaaliturvan ja työn yhteensovitukseen

haluaisin kysyä

ensinnäkin totean niin että olisi hyvä kuulla milloin ministeri huovinen ottaa kantaa tähän omaishoidon tukiasiaan ja koko omaishoidon kehittämiseen kun se työryhmä jatkaa nytten työtään

nythän on niin että me ajattelemme niin että olisi pitänyt tehdä tämä sote uudistus ja terveydenhuollon rahoitusuudistus samaan aikaan

kaksi vuotta olemme tämän rahoitusuudistuksen perään täällä kyselleet ja nyt hallitus on sitten heräämässä tähän asiaan jollakin tasolla

olemme julkisuudesta nähneet että ministeri risikko on kutsunut koolle oppositiopuolueitakin keskustelemaan tästä rahoitusuudistuksesta mitä tehtäisiin terveydenhuollon rahoitukselle

minua ainakin on jäänyt ihmetyttämään ja uskon että ehkä muitakin kansanedustajia miksi ministeri risikko johtaa tätä työtä eikä ministeri huovinen jonka vastuualueelle kuuluu sote uudistuksen eteenpäinvieminen

kun tämähän on nyt informaatio mitä saamme täällä eduskunnassa niin olisi ehkä luonnollisempaa ollut että tämä olisi ollut pääministerin ilmoitus eikä tiedonanto

eli se meidän mielestämme keskustan mielestä osoittaa sitä kun tämä on haluttu tuoda tiedonantona että hallitus sitouttaa omat rivinsä suoraksi tässä asiassa ja siksi tästä sitten äänestetäänkin

sitä pidän huonona kuten täällä jo keskustan edustajat aiemmin ovat tuoneet esille että tätä ei haluttu laittaa perustuslakivaliokuntaan

tottahan toki tähän kuntauudistukseen liittyy niin paljon kuntien itsemääräämisoikeuden kannalta olennaisia kysymyksiä että tämän olisi pitänyt kulkea perustuslakivaliokunnan kautta mutta tässä asiassa voimme vielä katsoa mikä tilanne on kun tästä asiasta äänestetään

tämän päivän keskustelu on osoittanut sen että hallitus on tullut erittäin varovaiseksi ottamaan kantaa yhtään millään lailla siihen paljonko niitä kuntia tulisi lukumääräisesti olemaan

mutta ehkä ministeri guzenina richardsonin ajatus siitä mitä hän tässä sanoi joku tunti sitten että mitä vähemmän kuntia sen parempi osoittaa hallituksen tahtoa siitä että tarkoituksena kuitenkin on päästä mahdollisimman minimiin kuntamäärän osalta

totesitte että ne viime kevään päätökset olivat riittämättömiä ja viittasitte myös tulevaan talveen ja puoliväliriiheen ja tuolla kyselytunnillakin oli esillä pääministerin vastaus tästä asiasta

ei keskusta halua jarruttaa uudistusta ja varsinkaan kuntapalveluiden parantamisen ja turvaamisen osalta mutta sen kai teillä hallituksessakin pitäisi olla selvää että keskusta ei missään oloissa tule hyväksymään tämmöistä suurkunta suomea mitä te olette tässä ajamassa

minä jäin kyllä nyt miettimään että kyllähän niin on että jos nyt ei tehdä uusia päätöksiä hallituksen toimesta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tai sitten erikseen niin kyllähän nämä pääministerinkin viimeaikaiset puheet jäävät tuuleen huuteluksi

keskustalle on tärkeintä ja ensisijaisinta että sosiaali ja terveyspalvelut on järjestetty mahdollisimman hyvällä tavalla joka puolella suomessa ja se on ensisijaista nimenomaan siihen nähden miten hallitus ajaa näitä kuntarajojen siirtelyitä

eli odotan kyllä että teiltä päätöksentekokykyä löytyy tai teidän uskottavuutenne tämän työurakysymyksen osalta on mennyt jos uusia päätöksiä ei tule

hallituksen ykköstavoite on niin sanotut vahvat peruskunnat ja voi olla että ihmiset ymmärtävät pikkusen eri tavalla mitä sillä tarkoitetaan mutta kyllähän tämän keskustelun ja viime kuukausien keskustelun perusteella on tullut selväksi että niissä pitää olla lukumääräisesti paljon ihmisiä ja jos niissä on lukumääräisesti paljon ihmisiä niin aika isossa osassa suomea se myös tarkoittaa että myös välimatkat ovat erittäin pitkät kunnan reunalta toiselle reunalle

ensinnäkin totean tuosta muutama tunti sitten pidetystä debatista että se ei ehkä kyllä laadullisesti ollut kaikkein parhaita keskusteluja mitä eduskunnassa kaiken kaikkiaan on käyty

tässä itse asiassa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä käydään ihan ansiokkaasti läpi tätä koko porauudistusta ja aivan oikeisiin asioihin otetaan kantaa siltä osin kuin mitä huolta nyt tämän aaltomaan työryhmän osalta on ja kiinnitetään tähän aikatauluun huomiota ja siihen voidaanko tällaista ylipäänsä tehdä kun nämä muut hakkeet tästä on juuri laitettu käyntiin

kun tästä sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämisestä olen erityisen kiinnostunut niin totean sen että nyt täälläkin on moneen kertaan sanottu että nämä vahvat peruskunnat ovat ykkösasia hallituksen mielestä ja vain poikkeustapauksissa voidaan järjestää sosiaali ja terveyshuollon alueita eli näitä omituisen tuntuisia käsitteenä huonon tuntuisia sote alueita

täällä on jo esitelty lukuisissa puheenvuoroissa keskustan vaihtoehtolinjaa ja myös niitä laki ja toimenpidealoitteita jotka liittyvät meidän ensi vuoden budjettiin

on onnetonta että te hallituksessa niittasitte nämä kaksi asiaa yhteen kuntarakennelain ja sitten sote uudistuksen mutta ette tuoneet niitä samalla tänne käsiteltäväksi

itse asiassa kuten olemme todenneet kysymys ei ole vain ensi vuodesta vaan pitäisi hakea pitkälinjaisia pitkäaikaisia kestäviä keinoja sen eteen että saisimme kasvua vauhditettua ja myös julkista taloutta kuntoon

itse ainakin koen kyllä niin että tässä mitä viime viikolla tuli julkisuuteen se on sillä tavalla että tämä työryhmän puheenjohtaja aaltomaa ja poliisiylijohtaja paatero toteuttavat omaa ennalta ajateltua suunnitelmaansa ja käsikirjoitustaan joka tulee olemaan karu suomalaisten turvallisuuden kannalta jos poliisilaitokset ajetaan koko maassa kahdeksaan liikkuva poliisi lakkautetaan ja krpn tehtäviä olennaisesti siirrellään pois sieltä missä niitä nyt tällä hetkellä on

siitähän tämä härdelli täällä on nyt hyvin pitkälle johtunut

tämä on onnetonta tietysti ihmisten ja ihmisten palveluiden kannalta kuntapäättäjien kannalta ja valtiosäännön kannalta kuten tässä viime päivinä on kaiken kaikkiaan nähty

sitten on todettu myös että sote alueiden määrä riippuu suurkuntien määrästä ja kaikki varmaan ainakin omassa pääkopassaan pohtivat sitä mitähän se oikeasti sitten tarkoittaisi

julkisen talouden osalta ja yhteisen kunta ja valtiopolitiikan osalta tärkeää olisi nimenomaan että voisimme toteuttaa sosiaali ja terveyspalveluitten uudistamisen ja keskusta on tähän esittänyt kotikuntamaakunta mallia

mitä sitten tulee sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyyn tämän asian ja lausunnon osalta niin haluan todeta kyllä edustaja toivakalle että tarkistin tänään että kaikki asiantuntijat olivat vähintäänkin kriittisiä paitsi kaksi

kasvun eväistä ehkä minulle tärkein ja tutuin on tietysti tämä valtion infra oyn perustaminen josta tänään emme kuulleet valtiovarainministerin kantaa laisinkaan

arvoisa puhemies

varsinaisesti haluan tässä yhteydessä puhua myös tästä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalasta tämän kehyksen näkökulmasta

lopulta haluan kysyä

tietysti on näin että nämä kaksi asiaa liittyvät erittäin vahvasti toisiinsa eli hallitus ihannoi suurkuntia ja välttelee niin sanottuja sote alueita

mitä tapahtuu tälle sote järjestämislaille mikä sen sisältö on mitä saamme väliraportissa ja tuleeko se tänne käsiteltäväksi tämän vuoden loppuun mennessä

kysymyshän on siitä että viime vaalikaudella jo hyvin perusteellisesti selvitettiin selvitysmies pasi holmin toimesta sitä voisiko perustaa erillisen rahaston tai yhtiön joka olisi valtion omistama

minulle ainakin herää tästä kysymyksiä että kun hallitus muussa ohjelmassaan ja muussa politiikassaan painottaa kasvukeskuksia niin on selvää että nämä kasvukeskusten ulkopuoliset sote alueet ja niiden asema jäävät resurssien osalta enemmän tai vähemmän hämärän peittoon

se pystyisi saamaan lainaa halvalla korolla kun tiedämme että valtio saa erittäin halpakorkoista lainaa ja sitä kautta saisimme tänne budjetteihin ja kehysbudjettiin väljyyttä kun tiedetään että liikennehankkeissa helposti yksikin iso ratahanke maksaa monta sataa miljoonaa euroa

haluan tässä yhteydessä todeta sen että on äärimmäisen hankalaa että emme tiedä miten jatkossa tämä sosiaali ja terveyspuolen rahoitus on järjestetty millainen valtionosuusjärjestelmä meillä tulee olemaan miten kuntien ja valtion tehtävät jatkossa ovat

siellä reuna alueilla kasvukeskuksien ulkopuolella on yleensä ikääntynyt väestö ylipäänsä aika pieni väestö pienet verotulot pitkät matkat ja monella tavalla paljon haasteellisemmat olosuhteet järjestää niitä sosiaali ja erityisesti terveyspalveluita kuin kasvukeskuksissa

voiko olla mahdollista esimerkiksi että löytyisi sellaista poliittista rohkeutta että omaishoidon tuki siirrettäisiin kansaneläkelaitoksen varmistettavaksi ja huollettavaksi hallinnollisesti

tällä asialla oli viime vaalikaudella yli puoluerajojen kannatusta

minun kysymykseni kuuluu millä tavalla hallitus aikoo turvata sen että näille sote alueille myös varmasti riittää jatkossa osaavia hoitajia ja lääkäreitä

huomaan että edelleenkin tällä kaudella myös eri hallituspuolueitten edustajat ovat tästä puhuneet ja tuossa liikennepoliittisessa selonteossakin joka hyväksyttiin kesäkuussa eduskunnassa sanottiin että etsitään ja haetaan uusia keinoja

eli pelkään että tämä ratkaisu mitä meille nyt on esitelty tulee lisäämään kovasti kilpailua henkilöstöstä kaiken kaikkiaan

jo nyt tiedetään että ne resurssit mitä vanhuspalvelulain toteuttamiseen kehyksessä on varattu eivät missään tapauksessa tule olemaan riittävät

keskustan mielestä tällainen valtion infra oy pitäisi välittömästi perustaa jotta se olisi jo ensi vuonna käytettävissä ja helpottamassa tätä liikennerahoituksen pulaa mitä meillä kaiken kaikkiaan on

itse näen niin että olisi hyvä nostaa reilusti vaihtoehdoksi maakuntapohjainen sosiaali ja terveyspiiriajattelu jolloin ei olisi erikseen kasvukeskusta ja sitten ulkopuolisia sote alueita vaan olisi yksi yleensä maakuntapohjaisesti tehty alue joka toimisi samana työnantajana ja sosiaali ja terveyspalvelut olisivat saman työnantajan järjestämiä

tähän liittyy myös kysymys ja keskustelu tästä henkilöstömitoituksesta että sellaisena mitä sinne on varattu rahaa ei varmasti pystytä henkilöstömitoitusta toteuttamaan

lopuksi esittelen yhden näistä keskustan lakialoitteista

tämä lakialoite oli esillä tässä salissa jo vuosi sitten ja tämä koskee sitä että haluaisimme nostaa pienimmät sairaus ja vanhempainpäivärahat työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasolle

no sitten muutenkinhan näitä kehittämisrahoja joita on varattu hallitusohjelmassa tähän kuntien palvelutuotantoon leikattiin maaliskuun kehysriihessä

jos muistatte niin vuosi sittenhän hallitus kovasti hehkutti täällä eduskunnassa sitä että peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan satasella mutta se tuli tarkoittamaan sitä että samalla repäistiin perusturvaan erittäin paha kaula se sama sadan euron kaula näihin pienimpiin äitiys isyys vanhempainpäivärahoihin ja pienimpiin sairauspäivärahoihin

nyt taas hallituksen kanta on se että ne nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja niitten tehtävät siirretään hallituksen haluamille keskuskaupungeille

no sitten hallituksesta ministerit ovat kovasti pitäneet esillä tätä kaste kakkosta miten se on tärkeä näitten kuntien sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisasioitten kannalta

keskustan arvomaailmaan se ei kyllä käy että on kannattavampaa ja saa paremman tuen ollessaan työttömänä kuin ollessaan pienen lapsen pienen vauvan äiti tai isä tai pienimmällä sairauspäivärahalla oleva

perusturvan osalta totean sen että ei pidä väheksyä tätä hallituksen päätöstä leikata lapsilisiä ei tai anteeksi jäädyttää lapsilisien indeksiä

niinpä olemme tehneet lakialoitteen jossa esitämme että ensi vuoden alusta nämä pienimmät päivärahat nostettaisiin työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasolle

se on minusta olennainen kysymys näitten työurienkin kannalta eli sen miten ihmiset pääsisivät paremmin sosiaaliturvalta palkkatyön piiriin

tässä on kysymys tietysti sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä että halutaan nähdä että yksikään ihmisryhmä ei todellakaan ole ulkopuolella

lopuksi haluan ottaa asian joka koskettaa nimenomaan sosiaali ja terveyspuolen järjestöjä

ensinnäkin haluan kannattaa edustaja rehulan juuri tekemää hylkäysesitystä ja hyvin pitkälle samoilla perusteilla mitä edustaja rehula jo edellä toi esille

kiinnitän huomiota siihen että kun hallitus on esitellyt näitä omia menosäästöjään tälle kuluvalle vaalikaudelle niin toistuvasti ministeri urpilainen on todennut sen että tämä hallitus ei kohdista mihinkään väestöryhmään sosiaaliturvan heikennyksiä ja nyt viljelijät ovat monelta osin jo heikennysten kohteena sosiaaliturvansa osalta lomituksen osalta samoin luopumistuen osalta ja sitten myös näitten myel maksujen osalta joihin edustaja rehula jo edellä viittasi

haluan korostaa sitä että kun paljon puhutaan työssäjaksamisesta ja työelämässä pärjäämisestä niin harvoin täällä salissa kukaan kantaa huolta viljelijöiden työssäjaksamisesta

nyt tässä tilanteessa kun maatalous ja suomalainen elintarviketuotanto on pahassa kustannuskriisissä ja on huono satokesä ollut tuotantokustannukset ovat korkeat ja tuottajahinnat alhaiset sosiaaliturvan leikkaukset eivät ollenkaan istu tähän tilanteeseen ja ne olisi ehdottomasti tästä syystä pitänyt jättää näissä oloissa tekemättä

kannatan edustaja rehulan hylkäysesitystä

laitiselle totean tästä puuhuoltotilanteesta kun sanoitte että liian myöhään

voi olla ihan hyvä että sosialidemokraatit luottavat tässä ekn lausuntoon kun hehän sen niin sanoivat mutta ketkä tekevät budjetteja ja ovat hallitusvastuussa tietävät että tämä ei ole realistista

mitä sitten tulee ed

mannisen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esitykseen parlamentaarisesta työryhmästä niin hän perusteli sen hyvin ja niihin näkökohtiin mitä hän toi siinä esille voin sanoa suhtautuvani perusmyönteisesti

tätä asiaa pohditaan ja harkitsemme asiaa vakavasti

jokainen meistä tietää että sitä kautta tulisi sitoutumista että kaikki eduskuntapuolueet olisivat mukana mutta sitten muistamme tilanteen me jotka olemme olleet vähän pitempään mukana ja myös hallitusneuvotteluissa kun siellä on rahat käsissä ja on tehty parlamentaarista työtä

ehkä enemmänkin ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta on pystytty pysymäänkin niissä mutta muistan myös vaikka viime hallitusneuvotteluista sen että kun oli tiede ja teknologianeuvosto joka oli määrittänyt sen minkä verran yliopistojen perusrahoitusta tulisi nostaa niin ei se aivan niin helppoa siellä säätytalolla sitten ole mennäkään sen mukaisesti eikä se olisi ollut sen helpompaa vaikka siellä neuvotteluissa olisivat olleet sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto

tämä on vähän hankala kysymys mutta minä ymmärrän tämän asian mitä ed

manninen esitti ja suhtaudun siihen positiivisesti

feldt ranta kiinnitti tähän huomiota että nyt pitäisi tehdä tämä hankohyvinkää rata ja sitä kautta saada kuljetuksia yhä enemmän raiteille hangosta itärajalle

en pidä sitä missään tapauksessa mahdottomana mutta kyllähän meistä kaikki tietävät että se kaikista suurin ongelma on nyt siellä etelä karjalassa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

heti kehysriihen jälkeen välittömästi seuraavina päivinä käynnistyi hallituspuolueitten kesken kova kiista siitä mitä lapsilisien osalta kehysriihessä päätettiin

kun tällä hetkellä arvio on että tänä vuonna suomen läpi viedään yli miljoona henkilöautoa niin se voisi olla semmoinen kymmenesosa mitä voitaisiin raiteilla kuljettaa ja niin paljon kuin pystytään tekemään siihen suhtaudun kyllä positiivisesti

kun tätä keskustelua täällä debatissa kuuntelin niin tulin kyllä siihen tulokseen että sekavuutta edelleenkin on

kokoomuksesta vakuutettiin että oli yksimielinen päätös ja sitten vasemmalta puolelta ja sosialidemokraateista annettiin ymmärtää että ei se nyt niin helppoa ollutkaan

ja mitä tähän malliin tulee johon edellinenkin puhuja viittasi niin sosialidemokraatit ovat täälläkin korostaneet sitä että olisi pitänyt korottaa ja laittaa verolle että se olisi ollut parempi

minun mielestäni hallitus on kyllä itse vähän syyllinen siihen että tässä parin viikon aikana on käyty sellaista keskustelua julkisuudessakin että jätetäänkö vanhukset heitteille ja mitä tämä oikein tarkoittaa

totean sen että lapsilisä ei ole verrattavissa muihin etuuksiin ja en kannata kyllä sitä että lapsilisää ruvetaan operoimaan verollisena etuutena

sen periaate on aivan muu kuin mitä on vaikka toimeentulotuki tai porrastetut asiakasmaksut ja sitten millä tätä tulojen tasausta pitää tehdä sehän on tietysti ensisijaisesti verotus

sehän on itse asiassa linjaus joka on laajasti yksimielisesti tässä salissa hyväksytty silloin kun päätettiin vanhuspalvelulaista